vientivetoisen taloutemme ja vieläpä hyvin investointi tuote ja palvelutyyppisen vientisektorimme mahdollisuudet päästä tulevaan kasvuun ovat erittäin hitaita ja se näkyy myös julkisessa taloudessa

maatamme on rakennettava niin että innovaatiot kannattaa jalostaa yritystoiminnaksi ja työksi nimenomaan täällä suomessa

meidän täällä tekemämme päätökset ovat vain usein vaikutuksiltaan niin monisyisiä että näkemykset siitä millä suomalaisen palkansaajan yrittäjän eläkeläisen ja lapsen tulevaisuus ja hyvinvointi parhaiten turvataan ovat erilaisia

tilanne muuttuu nopeasti

nyt olisi kysyntää läpinäkyvälle konkreettisia toimia sisältävälle ja aikataulutetulle sopeutumisohjelmalle kaikkialla euroopassa

arvoisa puhemies

eurooppalaisten valtioiden väliseen yhteistyöhön ja eurooppalaisten valtioiden väliseen yhdentymiseen kohdistuva kritiikki on ymmärrettävää onhan kriisi koko euroopan kattava

me emme pysty vaikuttamaan maailmantalouden kasvulukuihin emmekä oikeastaan suurelta osin siihenkään kuinka vahvasti maailmantalouden heikko veto vaikuttaa suomen talouskehitykseen mutta omiin asioihin me pystymme vaikuttamaan

näin ollen jokainen näistä yksityiskohdista jotka sinänsä ovat ikäviä on perusteltu sen takia että valtiontalouden velkaantuminen pitää saada taittumaan

mutta tiistaisen euroryhmän kokouksen jälkeen näillä jotka tätä selvitystyötä tekevät on velvollisuus arvioida myös vakuuksien saannin mahdollisuus

se on hauskasti sanottu siinä mielessä että me olemme lisänneet eri kanavia pitkin sekä nuorille että vähän varttuneemmillekin työtä vailla oleville ihmisille mahdollisuuksia

siellä on ruokaa enemmän joka on alemmalla verokannalla verotettua kuin sitten vaikkapa moottoriveneet tai muut jotka ovat sillä normaalia korkeammalla tai lenkkitossut tai muut jotka ovat korkeammalla verokannalla verotettuja

tämä tarkoittaa palvelutarpeen lisääntymistä ja esimerkiksi sitä että palkastaan veroja maksavien osuus pienenee ja eläketuloistaan veroja maksavien osuus lisääntyy

ehkä suurin muutos tässä täydennyksessä on lomautusajan peruspäivärahojen kustannusvastuun siirtäminen valtiolle

suomalaiset yritykset ovat säilyttäneet tulevaisuudenuskonsa vaikeimpienkin aikojen keskellä ja pitäneet kiinni työvoimastaan niin hyvin kuin ovat vain pystyneet

tarvitsemme siis lisää työtä suomeen jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään rahoittamaan

olisi järkevää että ne pankit jotka ovat viimeisen ehkä puolen vuoden aikana lähteneet korkean koron perään omalta osaltaan olisivat tässä mukana

tämän lisäksi emme voi sanoa mitään varmaa kansainvälisen talouden kasvusta

tuloerojen kasvua on tapahtunut kaikissa läntisissä teollisuusmaissa mutta suomessa tilanne on muuttunut kaikkein selvimmin huonompaan suuntaan viime vuosina

tämmöiseen tupla vn muotoiseen talouskehitykseen löytyy myös perusteita sillä oikeastaan kukaan ei pysty antamaan suoraa aukotonta vastausta siihen kuinka paljon talouden niin sanotuissa vihreissä oraissa eli kasvunäkymissä on mukana elvytyspolitiikan vaikutusta ja mitä tapahtuu sen jälkeen kun elvytysrahat on käytetty

meillä ei ole siis kantaa siitä miten tähän suhtaudutaan siinä vaiheessa kun esitys on mutta eri hallituspuolueilla on omia mielipiteitä

tämän yhdistelmän tuoma helppo raha houkutti päättäjiä enemmän kuin aitoa kilpailukykyä ja kasvua luovat vaikeat päätökset

tarvittavia päätöksiä esimerkiksi työurien pidentämisestä kuntarakenteen uudistamisesta tai kilpailukyvyn vahvistamisesta ei tehty ajallaan koska ei ollut aivan pakko

olemme nyt selvittäneet mitä komissio on tähän laskenut niin se on ottanut omaan arvioonsa virheellisesti mukaan muun muassa pienituloisimpien etuusparannukset kuntien ja seurakuntien yhteisövero osuuden muutokset erilaiset etuuksien inflaatiotarkistukset eli tästä tämä on nyt tullut

mutta onko se johtopäätös oikein että hajanainen eurooppa olisi vahvempi ja ilman euroopan unionia toisten maiden ongelmat eivät siirtyisi toisten murheiksi

siinä tarkastellaan suomen arktisen aseman vahvistamista avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristöä turvallisuutta ja vakautta suomen pohjoisten alueiden asemaa kansainvälistä yhteistyötä sekä arktista osaamista laajasti ymmärrettynä

samoiten negatiiviset uutiset tai epävarmuus joidenkin eurooppalaisten valtioiden talouskehitystä kohtaan pitävät euroalueen ja koko euroopan talouskasvua tarpeettoman alhaisella tasolla ja totta kai tällä on sitten merkitys myös suomen talouteen

me poistimme työllisyysveron ja ilmoitimme jo silloin että se tullaan korvaamaan kulutusverojen nostolla johon itse kukin meistä jollakin tavalla voi vaikuttaa

näihin aktiivitoimenpiteisiin yleensä ei lasketa koulutuspaikkojen lisäyksiä joita tämä hallitus on poikkeuksellisen paljon tehnyt mutta ne ovat aivan yhtä lailla aktiivitoimi jopa parempikin kuin sitten joku muu aktiivitoimi niille nuorille jotka koulutusta tarvitsevat

maan julkinen talous on nyt terveemmällä pohjalla ja talous kasvusuunnassa

mutta näitä keinoja on pakko etsiä koska tämä rakennusala on pääosin rehellisten suomalaisten työntekijöitten ja yritysten hallussa mutta siellä on hirveän paljon myös epäkurantteja toimijoita jotka käyttävät sitä välillä rahojen peittelyyn välillä epäterveeseenkilpaa jatketaan tällä kysymyksellä jotka haluan lisäkysymyksiä

en saanut tälle ajatukselle yhtään tukea jonkin verran vastustusta mutta onneksi se nyt kirjattiin selvitettävien asioiden joukkoon ja olemme antaneet myös osoitteita ja mahdollisuuksia näille selvittäjille mistä niitä vakuuksia kannattaa lähteä etsimään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikutussuhteet suomeen muiden ongelmista voivat olla erittäin suuret

mutta olen erittäin tyytyväinen siitä että hallitus asetettuaan tavoitteen velkaantumisen taittamiseen on onnistunut tekemään konkreettisia päätöksiä jotka siis suomennettuna tarkoittavat joidenkin verojen korotuksia ja joidenkin menojen leikkauksia jotta velkakehitys saadaan taitettua

globalisaation myötä kasvanut valtioiden keskinäisriippuvuus on ilmiö joka nostetaan selonteon toimintaympäristöosiossa painokkaasti esiin

suomen valtio ei voi käydä oikeastaan näiden pankkien kanssa erillisiä ehtoneuvotteluja

kasvun painopiste on yhä selkeämmin kehittyvissä maissa sillä ikääntyminen ja ylivelkaantuminen heikentävät väistämättä läntisten teollisuusmaiden kasvun edellytyksiä

kaikkia emme voi korvata tai pelastaa

pankkien raportointien mukaan niiden ongelmaluottojen määrä ei ole merkittävä

tilastokeskuksen tietojen mukaan tuloerot ovat supistuneet jokaisena vuonna jolle nykyinen hallitus on laatinut valtion talousarvion

nämä julkisen talouden vauriot meidän on vain pystyttävä korjaamaan jotta hyvinvointiyhteiskuntamme nyt ja jatkossakin pystyisi suoriutumaan

mutta erikseen tämä teidän mainitsemanne energiaverokysymys tullaan hoitamaan sillä tavalla että paljon energiaa käyttäville yrityksille tulee erilainen ku oe

jos te sitä yrittäisitte niin varmasti tukkisin sen tien aivan yhtä lailla kuin sitten niiden ammattiryhmien kohdalla jotka tällä hetkellä kierrättävät normaalia palkkatuloa edullisemman verotuksen piirissä

mutta tästä huolimatta meidän pitää tehdä toimenpiteitä jotka vahvistavat yrittäjyyden ja ylipäänsä talouselämän ja ihan tavallisten suomalaisten kansalaisten kotitalouksien luottamusta oman maansa tulevaisuuteen ja silloin se luottamusta herättävä toimi ensi sijassa on talouden vakauttaminen

eli mieluummin kulutusveroja kuin sitten työllistämisveroja

kun ei ehkä kuitenkaan ole tarkoitus ruveta puoluekohtaista tenttiä käymään tässä yhteydessä niin minulla ei ole hallituksen puolelta yhtään sen enempää sanottavaa vaikka siitä kysyttäisiin kuinka monta kertaa

enpä usko

me suomalaiset olemme yhdessä tehneet sopimuksen hyvinvointiyhteiskunnasta

eli tässä on siis kysymys siitä että meillä on järjestelmä jossa valtio osallistuu irtisanottujen ihmisten ansiosidonnaisen päivärahan maksuun omalla osuudellaan työnantajat ja työntekijät omalla osuudellaan

arvoisa puhemies

hyvät kansanedustajat

niiden kyky kestää vaikeuksia markkinoilla on testatusti hyvä

tätä tosiasiaa emme yksinkertaisesti voi emmekä saa juosta pakoon

tuloerojen supistumiseen on osittain vaikuttanut taloudellinen taantuma mutta lisäksi hallituksen veroratkaisut joissa on suosittu pienituloisia perusturvaan tehdyt parannukset sekä opintotukeen tehdyt korotukset

olemme yhdessä valinneet sen että suomessa jokainen lapsi saa maksuttoman peruskoulutuksen jokainen ihminen on oikeutettu laadukkaaseen julkiseen terveydenhuoltoon ja että ikäihmisille tarjotaan tarvittavat palvelut ja hoiva

uutta kasvua olisi haettu täyden pohjakosketuksen kautta

onnen lisäkysymysten mahdollisuus

sitä ovat tehneet sosialidemokraatit ja tämä hallituspohja ja siinä on ollut hyvä tarkoitus eli lisätä työnteon kannusteitatyöt

meillä on europöydissä mahdollisuus vaikuttaa joiltakin osin näihin ratkaisuihin näihin kehityskulkuihin mutta kaikkein eniten me pystymme vaikuttamaan täällä suomessa sellaisiin asioihin jotka ovat puhtaasti suomalaisten käsissä

niin kuin jo tuossa aikaisemmin totesin olen ymmärtänyt että eduskuntaryhmät ovat halunneet yhdessä käsitellä tätä asiaa millä tavalla yleisradion rahoitus jatkossa hoidetaan

mitä tulee sitten

arvoisa puhemies

niin kuin tuossa totesin kehysriiheen mennessä tai kehysriihessä etsimme ratkaisuja näihin vielä meillä ei ole päätöksiä mutta niitä päätöksiä tullaan tekemään

urpilaisen kanssa ja ihan samaa palautetta olen itse saanut myös että tämä jos mikä on tämän kevään yksi tärkeimmistä aiheista

jälki olisi kansalaisten kannalta merkittävästi rumempaa kuin nyt erityisesti etelä euroopan ylivelkaantuneissa maissa mutta myös täällä suomessa

siksi on hyvä että käymme tänään perusteellisen keskustelun ei vain espanjan lainaohjelmasta vaan myös eun ja euroalueen tulevaisuudesta sekä ennen kaikkea suomen paikasta euroopassa

arvoisa puhemies

tämäkin on optimistinen arvio ja voi toteutua vain mikäli vakavat uhat rahoitusmarkkinoiden pahemmasta järkkymisestä pystytään torjumaan

arvoisa puhemies

uskon että aika moni suomalainen tietää että suomi on semmoisessa tilanteessa että vaikka kuinka haluaisimme meillä ei ole varaa kasvattaa tukia

me olemme koko ajan taiteilemassa sillä rajalla mitä pitää tehdä jotta luottamus suomen talouden tulevaisuuteen voisi vahvistua ihmisten mielissä ja yritysten päätöksentekijöiden mielissä ja ulkomaisten sijoittajien mielissä ja toisaalta mitä pitää tehdä jotta emme kohtuuttomasti tasapainotustoimilla häiritse talouskasvua